käytännössä lakiesitys tarkoittaa sitä että sairaanhoitajan palvelut terveyskeskuksen avosairaanhoidossa ovat jatkossa aina maksullisia

arvoisa puhemies

sitä omassa puheenvuorossanikin aika pitkälti vielä puhujakorokkeellakin toin esiin ja tämä lapsiperheiden kotipalvelu on juuri sellainen asia mitä me molemmat kannatamme

vaikka lain tarkoitus olisikin säilyttää ennalta ehkäisevät palvelut maksuttomina on hoidollisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden erottaminen toisistaan käytännössä mahdotonta esimerkiksi pitkäaikaissairauden seuranta kuten verenpaineen mittaukset ja verenpainelääkitys ja diabeetikon hoito

kaikilla tulee olla tämän lakimuutoksen jälkeenkin oikeus tarvitsemiinsa lääkäri ja sairaanhoitopalveluihin eikä esimerkiksi ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ja terveyttä edistävien palveluiden käyttöä tulisi hankaloittaa maksuilla

siitä olen myös samaa mieltä edustajien sihto ja ukkola ja aikaisempien muiden puhujien kanssa että se on totta että toivoisi että mahdollisimman paljon huostaanotetuistakin lapsista voitaisiin sijoittaa perheisiin

mikäli ihmiset eivät maksujen vuoksi käytä enää näitä palveluja nykyisen kaltaisesti seuraa siitä helposti yhteiskunnalle myös taloudellisesti pidemmällä aikavälillä vain suurempia kustannuksia

sosiaali ja terveysministeriön mukaan asiakasmaksut käytännössä kevenisivät kun kalliimpien lääkärikäyntien sijaan voitaisiin käydä edullisemmalla sairaanhoitajan vastaanotolla

lisäksi näimme valvonnan vahvistamisen tärkeäksi lääke ja potilasturvallisuuden kannalta siten että apteekeilla olisi ollut mahdollisuus tarkistaa lakiesityksessä esitettyä tarkemmin ne lääkkeet joita kyseessä oleva sairaanhoitaja on oikeutettu määräämään

painotimme että lääkemääräämisoikeuden laajentaminen ei saa johtaa yhteiskunnan vahvempaan ja vahvempaan medikalisoitumiseen vaan painopisteen tulee jatkossakin olla muussa sairaanhoitajien työssä

uudistus ei saa missään nimessä johtaa siihen että lääkäripalveluiden saatavuutta säästösyistä karsittaisiin entisestään esimerkiksi pitkäaikaishoidossa

onkin tärkeää että asetuksella tullaan säätämään määräaika lääkärin toteuttaman lääkehoidon seurantaa varten esimerkiksi

ylipäätäänkin terveyskeskuksen riittävistä lääkäriresursseista tulee huolehtia

lisäksi esitimme mietintöönkin kirjausta siitä että sairaanhoitajien laajentunut työnkuva ja työn vaativuuden ja vastuiden lisääntyminen tulee näkyä myös heidän palkkauksessaan

arvoisa puhemies

joka tapauksessa tämä on pieni askel oikeaan suuntaan siinä että edetään etelä suomen metsien suojelussa niin luonnon monimuotoisuuden kuin virkistysmahdollisuuden lisäämisenkin osalta

itse haluan painottaa sitä että kaikista pienituloisimpien osalta pitää olla sosiaalisin perustein saatavaa tukea riittävästi jotta pienituloisimmat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin

mutta vesiensuojelun kannalta tämän jätevesiasetuksen tavoite on kyllä ihan oikea

luontopalvelut täytyy saada toimimaan ja olemaan sellaisella tolalla kuin kansallispuistot edellyttävät

luonto vaikuttaa erittäin vahvasti meihin ihmisiin meidän hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti joten siitäkin näkökulmasta on erittäin tärkeätä että meillä on mahdollisuus nauttia niin lähiluonnosta kuin näistä laajemmista puistoalueistakin

arvoisa puhemies

edellisestä hätäkeskusuudistuksesta on vasta muutamia vuosia joten on kohtuutonta että organisaatio revitään jälleen auki etenkin kun järjestelmä on juuri saatu hyvin toimimaan ja joillakin alueilla on edelleen ongelmia

on vaara että palveluiden laatu heikkenee ja asukkaiden turvallisuus kärsii kun muun muassa alueet kasvavat kohtuuttomasti ja sitä kautta paikallistuntemus hälytyskeskuksissa heikkenee ja kun siis samalla myös päivystäjien määrää vähennetään

kun tätä uudistusta alun alkaen perusteltiin sillä että henkilömäärältään pienet hätäkeskukset ovat varsinkin ruuhkatilanteissa olleet hyvin haavoittuvia niin tätä asiaa ei kyllä ratkaise se että tehdään entistä suurempia alueita joilla on entistä vähemmän vastaajia

logiikka tässä ei kyllä siltä osinkaan täysin toimi

nyt tällä hetkellä jo monissa hätäkeskuksissa kuten esimerkiksi hämeen hätäkeskuksessa on voitu puheluihin vastata hyvin nopeasti mutta ongelmia siellä tällä hetkellä on siinä että vaikka voidaankin vastata nopeasti niin ei aina pystytä tehtäväksiantoa lähettämään eteenpäin kun tekninen järjestelmä ei sitä riittävän nopeasti aina mahdollista

ihmiset hädän hetkellä eivät aina osaa ilmaista tai kykene ilmaisemaan tuttuakaan osoitetta joten on kyllä tärkeätä että niitä paikallistuntemuksen omaavia on jotka pystyvät erilaisista tunnusmerkeistä paikan todentamaan

tämä hanke on tehty hyvin vahvasti tekniikkauskoisesti vaikka teknisen järjestelmän kehittäminen on vasta alkumetreillä

onkin vaarana että nyt menetetään hälytyskeskusten osaamista tulee siis päivystäjävajetta

esimerkiksi hämeen hätäkeskuksesta on yksi tai vain muutama ilmoittanut edes mahdollisuudestaan siirtyä turun yksikköön johon hämeen hätäkeskus ollaan jatkossa sitten liittämässä

suurempien alueiden tuoma kasvava virheriski on asiakkaiden mutta myös työntekijöiden oikeusturvan kannalta hyvin valitettavaa

on jäämässä myös juuri valmistuneita ja varustettuja hätäkeskuksen tiloja tyhjilleen niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilmi

esimerkiksi meilläkin hämeen hätäkeskuksessa on juuri tilat uusittu ja on myös sellainen tilanne että kaupungilla on vuokrasopimus voimassa pidemmäksi ajaksi kuin mihin nyt tämä suunniteltu lakkautus on sitten ajoitettu

sen sijaan että siirrellään nyt siis palveluja paikkakunnalta toiselle tulisi vahvistaa moniammatillista osaamista ja yhteistyötä uudistaa tietojärjestelmä nykyaikaiseksi ja toimivaksi ja vahvistaa muun muassa sitä paikallistuntemusta ja varmistaa nopea avunsaanti

erityisen huolissani olen muun muassa sosiaalipäivystyksen toimivuudesta koska siinä on suuria ongelmia jossakin päin suomea

minun mielestäni tämä uudistus on henkilökunnan kannalta aivan kohtuuton ja aivan kuten tässä ovat edellisetkin puhujat osa tuoneet esiin työntekijäjärjestöjen kannan niin hätäkeskusammattilaisten liitto hal ry on hyvin huolissaan työpaikkojensa puolesta ja yhteiskunnan turvallisuudesta

vanhustenhoivan laadun puutteet ovat vakavia ja ne edellyttävät lisäresursointia sekä tiukennuksia myös normiohjaukseen

mikä tämän lain aikataulu on ja oletteko valmiit samassa yhteydessä säätämään sekä henkilöstömitoituksesta että myös muutoin panostamaan palvelujen laatuun esimerkiksi siltä osin että vanhuksille tulisi vahvempi oikeus esimerkiksi sosiaaliseen toimintaan ja ulkoiluun vanhustenhoivayksiköissä

tämä merkitsee ettei avun tarvitsija saa poliisin pelastustoimen ja sairaankuljetuksen palveluita riittävän nopeasti

sdp on hallintovaliokunnassa esittänyt mietintöön vastalauseen jossa tuodaan esiin se että tämä tietotekninen järjestelmä ei ole vielä sillä tasolla että voitaisiin näin massiivisen suureen muutokseen tällä aikataululla mennä kuin hallitus on esittänyt

oletteko valmiit säätelemään tätä hintaa siten että esimerkiksi palveluasunnoissa asuville tulisi myös lakisääteinen oikeus käyttövaraan kuten laitoksissa asuvilla on koska tämä on erittäin ongelmallista

toisena tärkeänä asiana tässä vastalauseessa on otettu esiin kuulovammaisten kysymys mahdollisuus tähän tekstiviestihälytykseen ja siihen että nykyistä järjestelmää laajennettaisiin kattavammaksi

hallitus on epäonnistunut eduskunnan hätäkeskusten toimintaan esittämien reunaehtojen toteutuksessa ja eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin joilla nykyisten hätäkeskusten häiriötön toiminta turvataan eikä kansalaisten turvallisuutta vaaranneta

nämä ovat tärkeät asiat joiden puolesta kyllä tämän lain yhteydessä tulisi päättää eikä lähteä tämän kaltaiseen uudistukseen mitä hallitus on viemässä eteenpäin

erityisesti olen huolissani luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta

tämä edellyttää kasvavaa suojelurahojen varaamista metsiensuojeluun luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi jotta suojelu ei jäisi heikoille näiden muiden tavoitteiden painottuessa

etelä suomen metsien suojelemiseksi laaditulta niin sanotulta metso ohjelmalta putoaa tavallaan pohja mikäli riittävää rahoitusta ohjelman mukaisille vapaaehtoisille suojelutoimille ei budjettiin varata

tätä tulisi vauhdittaa ja varata riittävät resurssit sosiaalisin perustein tarjottavaan tukeen kansalaisille jotteivät toimet kohtuuttomasti vaikeuttaisi pienituloisimpien asemaa ja tilanteita

eduskuntakäsittelyn aikana on lisätty taas oikealla tavalla ympäristötöiden rahoitusta mutta merkillistä on kuitenkin tämä ilmiö että tarkoitukseen aina lähtökohtaisesti varataan budjetin valmistelussa aivan liian vähän määrärahoja

ilmasto ja energiapakettia on ympäristöjärjestöjen taholta luonnehdittu muun muassa kunnianhimottomaksi ja itsekin ajattelen että joiltakin osin olisi voitu tarttua vahvempiin toimiin

asko seljavaaralle että minun mielestäni täällä salissa ei ole kukaan väheksynyt sosiaalityöntekijöiden työtä tai arvostellut heitä

sen sijaan haluan yhtyä ed

puolan kokous antaa hyvän pohjan työohjelman laatimiselle kohti ensi vuoden kööpenhaminan kokousta

tällä hetkellä on suuri vaikeus saada väliaikaista lastenhoitoapua esimerkiksi tilanteessa jossa yksinhuoltaja tekee vuorotyötä ja jolla on kouluikäinen pieni lapsi

erityistä painetta liittynee kiinan ja intian mukaan saantiin ja tärkeää on että myös kehitysmaiden tarpeet tulevat riittävällä tavalla huomioitua tässä prosessissa

me teollisuusmaat käytämme eniten energiaa henkeä kohden joten meillä tulee olla aivan erityinen vastuu myös globaalisti ilmastonmuutoksesta

tarvitaan ennen kaikkea tämän yhteiskunnan kehittämistä entistä energiapihimpään suuntaan ja panostamista energian säästöön

arvoisa puhemies

ollila on keskustelemassa täällä sosiaali ja terveyspolitiikasta ja selvästi sisäistänyt tämän sosiaalisen sektorin myös omakseen

mutta täytyy todeta että kyllä aika lailla erilaisia näkemyksiä omaa sihinää ja täyttää kuin omaatte siinä asiassa kuinka turvataan hyvien lakien toteutuminen siellä kunnassa

ollila kun totesitte että normiohjausta ei pidä kiristää eikä korvamerkintää lisätä niin mikä on se teidän välineenne siihen että aivan oikeasti monen lain hyvä ajatus sinne käytäntöön asti saadaan

me tiedämme että siellä pirkanmaan suunnallakin on esimerkiksi vanhustenhoivan laadussa suuria puutteita joten tämmöinen tiukempi normiohjaus turvaisi vanhusten oikeudet paljon paremmalla tavalla kuin tämän hetken tilanne on

anneli kiljunen toi esiin eli kyllä se kuntalainen ja kuntalaisen palvelunsaanti on se minkä pitää siellä kunnassa olla se ykkösajatus oli sitten missä roolissa tahansa ajamassa näitä asioita

se on totta että nyt tarvitaan tätä kotipalvelua erityisesti mutta kyllä myös lastensuojelun perhetyö on äärimmäisen tärkeätä esimerkiksi se alvari perhetyö jota kunnissa tehdään missä autetaan juuri lastensuojeluperheitä niin että ei tarvitsisi mennä sinne kipeään inhimillisesti raskaampaan ja kalliimpaan ratkaisuun huostaanottoon josta täällä tänään aiemmin keskusteltiin

lakiesityksellä muutetaan työkyvyttömyyseläkkeen ohella ansaittavien työtulojen enimmäismäärää ensi vuonna käyttöön otettavan takuu eläkkeen suuruiseksi

kovin monet esimerkiksi vammaiset elävät koko iän köyhyydessä

jatkossakin tulee huolehtia ansaintarajan riittävän korkeasta tasosta ja suuntana tulisi olla jatkossakin rajan nostaminen edelleen ja näin sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhteensovittamisen helpottaminen tältäkin osin

hallitus on aiemmin ansaintarajaa muuttaessaan huonontanut eläkkeen lepäämisjättämisajalta maksettavan vammaistuen ehtoja siten että työhön palaamisen tukemiseksi vammaistukea maksetaan ainoastaan sellaiselle jolla on työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämishetkellä maksussa eläkettä saavan hoitotuki

on kuitenkin olemassa useita pitkäaikaissairaiden ryhmiä jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä mutta eivät kuitenkaan eläkettä saavan hoitotukea kuten lievästi kehitysvammaiset tai mielenterveysongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat henkilöt

oikeus vammaistuen mukaiseen kannustimeen eläkkeen lepäämäänjättämisen ajalta tulisi olla kaikilla kansaneläkelaitoksen täyttä tai täydentävää työkyvyttömyyseläkettä saavilla tai eläkettä saavan hoitotukea saavilla

vammaisfoorumin edustaja myös painotti tämän asian korjaamistarvetta vahvasti kuulemisen yhteydessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lautakunta on päättänyt että moni sosiaali ja tervysverkon kautta kun ministeriön tehtävää hoitaa kuitenkin olen erittäin hämmästynyt koska nyt tässäkään talousarvioesityksessä ei ole määrärahoja osoitettu tähän tarkoitukseen ja haluaisin kysyä ministeri rehulalta miten eriarvoisuus on syventynyt vakavalla tavalla ja köyhyys lisääntynyt yhteiskunnassa

sdp on esittänyt muun muassa työmarkkinatuen korottamista työmarkkinatuen tarveharkinnan poistoa toimeentulotuen lasten perusosan korotusta asumistuen parannusta mutta hallitus ei ole valitettavasti näihin tarttunut

esimerkiksi kaikkein köyhimpien toimeentulotuensaajien asemaan ei ole tullut mitään parannusta tämän hallituskauden aikana sata komitean juhlallisista tavoitteista huolimatta

lisäksi kannan tätä samaa huolta päihdeäitien tilanteesta ja myös kaikkien päihdekuntoutusoikeudesta sekä kannatan ajatusta että hoitotakuu ulotettaisiin myös päihdehuoltolain mukaisiin palveluihin